valitettavasti kehitys on ollut sellainen että on pyritty piilottamaan kansalaisten verotustietoja esimerkiksi siten että kuntakohtaiset verotustiedot verovelvollisten kohdalla on poistettu ja on siirrytty isompiin alueisiin jolloin esimerkiksi uudellamaalla on yli miljoona nimeä samassa rekisterissä joten siitä massasta on hurjan vaikea poimia niitä keskeisiä ja merkittäviä tietoja joita olisi hyvä olla kansalaisten tiedossa siitä miten meidän maassamme tulokehitys menee eteenpäin

hän kanteli oikeuskanslerille siitä että valtion omistamia tiloja käytettiin vaalirahoittajien kestitsemiseen sellaiseen tilaisuuteen

eli kansalaisvaikuttamisella voidaan todella saada aikaiseksi muutoksia

ehdotettu lainmuutos poistaa aukon rikoslaista ja antaa samalla myös ulospäin signaalin siitä että eduskunta tahtoo suojella kansalaisiamme mahdollisimman kattavasti terrorismirikoksilta

edellisellä kaudella käsittelimme asiaa lakivaliokunnassa ja siitä seuranneesta selvittelytyöstä kokeilusta sen kokeilun rahoittamisesta ja sitten lopulta hallitusohjelmaan saamisesta kuuluu kiitos erityisesti silloiselle oikeusministerille braxille niin että kiitos on joskus paikallaan ja tänään voimme sen lausua

hallituksen toimet rapauttavat maamme yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa puolustuskykyä ja vaarantavat mahdollisuuksiamme itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen koko valtakunnan alueella

tämä ei ole hallittua puolustuspolitiikkaa etenkään kun hallitus samaan aikaan ajaa suomen liittymistä jalkaväkimiinat kieltävään ottawan sopimukseen

syrjäytyminen ja yhteiskunnalliset ongelmat sitä kautta ovat lisääntyneet paljon ja on hyvin tärkeätä kansalaisten kannalta tietää mikä on tämä kehitys tulopuolella

tämä lainmuutos on ongelmaton myös siinä suhteessa että siitä ei aiheudu mitään johdannaismuutosten tarvetta muualle rikoslain pykäliin

kyseistä saunailtaa isännöivät kokoomuksen puheenjohtaja silloinen valtiovarainministeri jyrki katainen puolustusministeri jyri häkämies ja hänen erityisavustajansa mikko kortelainen sekä hallintopäällikkö jarmo pekkala

sen takia kaikki nämä tulotiedot olisi ollut parempi säilyttää vanhassa järjestelmässä niin kuin ne olivat jolloin oli helpompi sitten mediankin hakea näitä verotustietoja rekistereistä jotka olivat julkisia

vieraaksi saapui vaalirahoittajien ydinporukka eli ideapark yrittäjä toivo sukari tokmanni ketjun johtaja kyösti kakkonen suomi soffan omistaja harri toivainen ja motonet ketjun ex johtaja lauri juntunen sekä kiinteistöyhtiö nova groupin arto merisalo ja tapani yli saunamäki

tähän lainmuutokseen ei siis tarvita sellaista vuosikausien hienosäätöistä hioskelua joka suomessa näyttää monissa tapauksissa kohtuuttomasti viivästyttävän rikoslakimme parannuksia mistä esimerkkinä on se että törkeiden rikosten valmistelu on suomessa yhä vaan sallittua kun valmistelun kriminalisoinnin valmistelu ministeriössä ei näytä koskaan valmistuvan

samaten varallisuustiedot on piilotettu

se hankaloittaa myös sitä että ei pystytä niin helposti seuraamaan varallisuuden kehitystä meidän maassamme

saksassa yli puolet nuorista menee peruskoulun jälkeen maan järjestelmän mukaiseen oppisopimuskoulutukseen joka kestää kolmisen vuotta

ennen kaikkea tarkastusvaliokunnassa on käsitelty harmaata taloutta ja siihen liittyviä ongelmia ja kuten kaikki tiedämme harmaa talous on voimakkaasti esillä rakennuspuolella rakennus ravintola palvelupuolella

kansalaiset nimittäin ovat usein sitä mieltä että laillisuusvalvoja ei riittävän voimakkaasti puutu selkeisiinkään epäkohtiin vaan hän esittää kanteluihin vain käsityksiään jotka eivät käytännössä johda mihinkään konkreettisiin toimenpiteisiin

erityisesti euroopan unionin vapaa työvoiman liikkuvuus on syössyt ravintola ja rakennusalamme harmaan talouden kierteeseen ulkomaisen halpatyövoiman vuoksi

kokoomuksen elokuinen saunatilaisuus oli luonteeltaan samanhenkinen

nytten tässä yhteydessä kerrotaan että yit rakennus oylle myydään keski pasilasta tontti ja tässä on kaikkein hämmästyttävintä se kun tätä merkittävää varallisuutta myydään ja siitä järjestetään jonkinlainen tarjouskilpailu kuinka on mahdollista että tulee ainoastaan ja vain yksi tarjous niin kuin tässä kirjassa todetaan

rakennuspuolelta julkisuudessa on ollut viime aikoina esimerkiksi helsingin kaupungin tapaus jossa helsingin kaupunki oli tilannut lisä ja muutostöitä ja niistä oli maksettu ja ilmeisesti sitten on epäilty että ne lisä ja muutostyölaskut eivät ole olleet asianmukaisia eli on maksettu ilmasta

olen erittäin tyytyväinen tästä napakasta aloituksesta ja siitä että julkisessa keskustelussa ja myös tässä kertomuksessa on otettu huomioon tämä hyvä veli systeemi joka suomessa on vallalla lukuisissa kunnissa ja ne kaikki epäkohdat mitä siitä seuraa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kysynkin asianomaiselta ministeriltä tunteeko hän saksan oppisopimusjärjestelmän ja voitaisiinko suomeen ottaa mallia siitä

näin on vaikka monesti virkamiehiä syytetään teoista jotka ovat todella moitittavia ja jotka tulisi viedä edelleen viranomaisten tarkempaan tutkimukseen

arvoisa herra puhemies

monet johtavat lapsiasiantuntijat kuten esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu maria kaisa aula lastenpsykiatrian erikoislääkäri jari sinkkonen sekä yksi arvostetuimmista instituutioista mannerheimin lastensuojeluliitto ovat kritisoineet kotihoidon tuen heikennystä

tämä homerakentaminen on ollut suuri ongelma jo kymmeniä vuosia

avoimuus on erittäin tärkeätä julkisessa hallinnossa ja sitä tulee tietenkin kaikin keinoin edistää koska sillä pystytään tehokkaasti ehkäisemään korruptiota joka meilläkin on rakenteissa vaikka sitä ei helposti haluta täällä tunnustaa

arvoisa puhemies

viime aikoina julkisuudessa on puhuttu paljon vaalirahoitukseen liittyvästä epäasiallisesta jopa rikoksen tunnusmerkistöt täyttävästä toiminnasta

voisiko arvoisa ministeri hieman kertoa tarkemmin kuinka tätä valtion omaisuutta realisoidaan jos ei saada kunnolla markkinoitua näin merkittävää varallisuutta

olen itse törmännyt pitkän poliittisen urani aikana useita kertoja vastaavanlaisiin lisä ja muutostöihin joita rakennusliikkeet ovat tehneet ja sitten ovat päässeet rahastamaan kyllä aika suolaisesti kuntien yksiköitä juuri siksi että lisä ja muutostöitä ei ole kilpailutettu asianmukaisesti ja sitten on vain yksi mahdollinen tekijä

näkökohtia korruptiotutkinnasta kappaleessa kiinnitetään huomiota myös monien organisaatioiden sisäiseen toimintaan ja toimintakulttuuriin

meillä on esimerkiksi poliittisia virkanimityksiä jotka ovat maan tapana lukuisissa kunnissa ja myös valtionhallinnossa näitä tapahtuu

onneksi viranomaiset ovat lopultakin alkaneet suhtautua riittävällä vakavuudella vaalirahoituksen karkeisiin epäkohtiin joita liian pitkään ovat katsoneet läpi sormiensa

hallitus ei ole valmis tekemään tarvittavia investointeja tie ja rataliikenteeseen vaikka asiantuntijoiden mukaan olisi edullisempaa hoitaa ylläpito kunnolla nyt kuin ryhtyä isompiin korjaustalkoisiin tulevaisuudessa

tässä korostaisin erityisesti sisäisen valvonnan merkitystä niin kunnissa kuin valtionhallinnossa sillä sisäisellä valvonnalla pystytään puuttumaan moniin ongelmiin jos niihin halutaan puuttua valitettavasti tätä tahtoa monesti ei ole

on väitetty että kun kunta menee vuokralaiseksi näihin tiloihin niin rakentamisen laatu olisi parempaa kun siinä on joku toinen omistaja kuin julkisen sektorin omistaja

on tärkeää että kaikki tällaiset päätökset ovat mahdollisimman julkisia jotta kansalaiset pääsevät arvioimaan sitä onko oikeus tapahtunut kun tehdään vaikka näitä virkanimityksiä valtionhallinnossa ja kunnallishallinnossa samaten kunnallisissa osakeyhtiöissä ja kaikissa muissa julkisissa osakeyhtiöissä

kysyisin nytten asianomaiselta ministeriltä onko teillä tiedossa yhtään lastenkasvatuksen asiantuntijaa joka puolustaisi asia argumenteilla tätä uudistusta joka selkeästi heikentää lapsiperheiden asemaa ja aiheuttaa ongelmia pienten lasten vanhemmille

nyt tätä vaalirahoitusmarkkinoilla rehottavaa maan tapaa on paljon vaikeampi kitkeä kuin olisi ollut vaikkapa kymmenen vuotta sitten kun lainsäädäntöä tältä osin viimeksi uudistettiin

vaali ja puoluerahoitustoimikunnan jäsenenä olen päässyt tutustumaan aiheeseen perusteellisesti minkä seurauksena omat näkemykseni ovat entisestään vahvistuneet

ei ole kauaa siitä kun matti vanhanen kehui todella tässä salissa että on niin hyvää bisnestä että tulemme tekemään suuria voittoja jopa näitten korkojen tähden

kysyisin arvoisalta ministeriltä mikä on hänen näkemyksensä että jos omistaja on julkinen sektori kunta tai valtio kuntayhtymä niin miten se laatu voi olla huonompaa kuin silloin jos omistaja on tällainen yksityinen kiinteistösijoittaja

minua suuresti huolestuttaa edustaja sampsa katajan puheenvuoro jossa hän kertoo meille että kiinteistöverot tulisivat moninkertaistumaan tulevaisuudessa ja että kiinteistöverosta alettaisiin jopa ennakonkantoa määräämään

olen oikein tyytyväinen siihen että tarkastusvaliokunta on päässyt tutustumaan senaatti kiinteistöjen joka liikuttelee hyvin merkittäviä summia meidän yhteisiä varojamme toimintaan ja nämä toimitilat joita senaatti kiinteistöt on järjestänyt valtion laitoksille ja kaikenlaisille organisaatioille ovat olleet erityisen tarkastelun kohteena

edistystä on tapahtunut koska useat väärinkäytösepäilyt ovat johtaneet asiaankuuluvaan poliisitutkintaan ja jopa syyteharkintaan

perussuomalaisten mielestä pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen rata ja tieverkosto on edellytys kansalaisten tasa arvoiselle kohtelulle

ne puolueet ja henkilöt jotka perinteisesti ovat saaneet eniten ulkopuolista tukea kampanjoihinsa eivät ole halunneet minkäänlaisia kattoja rajoittamaan vaalikampanjoiden kulujen kasvua

meille perussuomalaisille on jo viime viikon lopulta ollut selvää että ryhmämme esittää puolustusministeri stefan wallinille epäluottamusta

on tärkeätä että aina paras mahdollinen hakija valitaan kyseiseen virkaan tai toimeen jotta jäsenkirjaperusteella ei valita ihmisiä

nyt on tilanne täysin muuttunut

edelleen todetaan kuinka ratkaisussaan oikeuskansleri totesi että valtion varojen käytöstä vierailutilaisuuden järjestämiseen ei ole laintasoisia säännöksiä

siinä tuli pääkohdittain kerrottua olennaisia asioita mitä tarkastusvaliokunnassa olemme todenneet näiden kuukausien aikana kun olemme tätä mietintöä valmistelleet

tarkastusvaliokunnassa puhutaan jopa alaskirjauksista ja miljardin euron lisämenoista suomelle

sillä luodaan toimintaedellytyksiä yrityksille jotta ne pystyvät toimimaan maamme reuna alueilla ja samalla pidetään nykyistä paremmin koko suomi asuttuna

sitten kysyisin vielä näistä vastuuajoista voisiko niitä lisätä rakennusliikkeille

julkisuudessa on ollut vuosikausien ajan tietoa joka liittyy esimerkiksi johtavien virkamiesten ylenpalttiseen kestitykseen golfin pelaamiseen ja matkusteluun virka aikana

muutenkin näiden puolueiden edustajilla on ollut eri tilanteissa mitä mielenkiintoisimpia ideoita avoimuutta lisäävien pykälien kiertämiseen

tämä on aivan häkellyttävää kun ajatellaan että tämä on niin iso asia jokaisen kansalaisen kohdalla asuu hän sitten vuokratalossa tai omistusasunnossa

vieraanvaraisuuden osoittamisesta sisältyy tarkempia määräyksiä valtioneuvoston päätökseen talousarvion yleisistä soveltamismääräyksistä ja lisäksi puolustusministeriön tiliviraston taloussäännössä on ohjeita

arvoisa herra puhemies

erityisen kiitoksen tässä yhteydessä ansaitsee tarkastusvaliokunta jonka kriittinen lausunto sisältää merkittäviä parannusesityksiä nykyiseen lausuma ja kertomusmenettelyyn

jatkuvasti tulee ilmi ravinnon hygienian vaippojenvaihdon kuntoutuksen ja ulkoilun puutteita sekä riittämättömän henkilökunnan korvaamista liiallisella lääkityksellä

nämä maan tavat kuten myös virkamiesten kaksoisroolit yritysmaailman tehtävissä ja julkisissa viroissa tulisi saada nykyistä läpinäkyvämmiksi

on hienoa että valtioneuvoston jäsenet alentavat palkkoja palkkioitaan muutamalla prosentilla

tahto todelliseen muutokseen tuntuu puuttuvan useimmilta ja on ilmiselvää että syynä ovat nykyisen löyhän järjestelmän heille tuottamat hyödyt

ongelma sielläkin on ollut huonosti rakennetut toimitilat joita ei ole asianmukaisesti aina valvottu ja valitettavasti sitten saneerauskustannukset on maksatettu tilojen vuokralaisilla vaikka huonosta rakentamisesta pitäisi aina vastuuseen joutua sen rakennusliikkeen joka on työnsä huonosti tehnyt

onkin erinomainen asia että edustaja tiilikainen nyt puheenvuorossaan on eduskuntaryhmänsä nimissä esittänyt puolustusministerille välitöntä epäluottamusta kun meillä nyt on puolustusvaliokunnasta tullut hallituksen esitys ratkaisevassa toisessa käsittelyssä

tämä on todella symbolinen ele ja hallituspuolueiden edustajat sitä nyt tässä kilvan ovat kehuneet myös

tarkastusvaliokunnan lausunto vahvistaa entisestään käsitystäni siitä että valiokuntien lausumat ovat lähinnä hurskaita toivomuksia joilla valiokuntien kaikki jäsenet halutaan sitouttaa sellaistenkin lakiesitysten taakse joita he periaatteessa vastustavat valiokuntakäsittelyn aikana

hallitus on nostanut jo hyvin paljon asumisen kustannuksia näillä tolkuttomilla energiaveron korotuksilla ja nyt kun hallitus on nostamassa kiinteistöjen verotusarvoja ja sampsa kataja kokoomuksesta esittää että jopa moninkertaistetaan näitä kiinteistöveroja niin se ei vain tule käymään näin helposti

heidän ilokseen ja heidän ansiostaan ei tämäkään lakiesitys ole tuomassa kulukattoja eikä merkittäviä vaalirahoituksen avoimuutta aidosti lisääviä uudistuksia

suomessa käsittääkseni vain ministeritasolla kerrotaan avoimesti niistä sidonnaisuuksista jotka on syytä tietää silloin kun henkilö osallistuu korkealla tasolla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

vaikka nämä määräykset ovat muodoltaan väljiä eikä niistä saa suoraa vastausta siihen millaisia edustustilaisuuksia on luvallista ja mahdollista järjestää niin oikeuskanslerin mielestä määräysten sanamuodosta kuitenkin ilmenee että käytettäessä ministeriön ja sen alaisen hallinnon voimavaroja sidosryhmäyhteistyöhön on huomiota kiinnitettävä käyttötarkoitukseen eli siihen palveleeko se hallinnonalan toiminnan tavoitteita

myös kotona asuvien avopalveluvanhusten turvallisuudessa ulkoilun järjestämisessä ja asiointipalveluissa on puutteita

vaikuttaa siltä että meillä on lainsäädäntöä muutettu siihen suuntaan että viranomaiset eivät enää samalla tavalla luovuta tietoja kuin aikaisemmin

euroissa se ei kuitenkaan kovin paljoa tee sillä samanaikaisesti on palkattu useita uusia valtiosihteereitä jotka palvelevat juuri hallituspuolueitten ministereitä ja vähentävät heidän työtaakkaansa

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

ei ole syytä enää yhtään pitkittää tätä päivä päivältä kasvanutta kritiikkiä erovaatimuksia ja epäluottamusta mitä myös jo monilta hallituspuolueiden tahoilta esitetään wallinia kohtaan

mielestäni sama käytäntö pitäisi laajentaa koskemaan myös muita johtavia virkamiehiä ja myös poliittisia päätöksentekijöitä ja erityisesti kuntatasolla jossa osallistutaan julkisten rakennushankkeiden urakkatarjouskilpailuista päättämiseen ja muihin merkittäviin julkisiin hankintoihin

pitää olla rikosepäilyjä ennen kuin viranomaiset saavat tsekata tiettyjä asioita toistensa järjestelmistä ja tämä kynnys aika harvoin voidaan ylittää

mutta onneksi nyt saimme tänne tarkastusvaliokunnan kannanoton jossa todetaan että eduskunta edellyttää että hallitus huolehtii siitä että valtion toimitilapalvelujen toteutuksessa otetaan aiempaa paremmin huomioon virastojen ja laitosten toimitilatarpeet ja erityisesti toimitilojen muutostarpeet sekä tyhjäksi jääneisiin toimitiloihin hankitaan mahdollisimman pian uudet käyttäjät

on todella ongelmallista että näin vakavassa asiassa ei ole päädytty sopuisampaan lopputulokseen ja nyt näyttää siltä että saattaa kariutua koko hanke

siinä ei ole kyse isoista rahoista mutta poliitikkojen on näytettävä esimerkkiä kun vyötä joudutaan kiristämään joka puolella

jos ne pöytäkirjat ovat vain vuoden pari internetissä kaiken kansan nähtävillä niin ei pysty seuraamaan sitä koko prosessia alusta loppuun

vaadittava säädöspohja puuttuu kuitenkin kokonaan

tuore esimerkki on lakivaliokunnassa paljon kiistoja herättänyt poliisin kirjoittaman sakon muuntorangaistuksesta luopuminen

monesti olen pohtinut sitä että kun ministerit saavat suuren joukon avustajia työnsä tueksi niin se on hämmästyttävää että silti he saavat puolet kansanedustajan palkkiosta

arvoisa puhemies

perussuomalaisten mielestä perustuslaissa olisi tullut mainita muitakin kansainvälisiä sopimuksia jos eu siinä mainitaan

on sangen omituista ettei puolue ole tietoinen siitä ketkä sen toimintaa rahoittavat ja helposti herääkin epäilys että taustalla piilee jotakin hämärää

arvoisa puhemies

on kansalaisten kannalta ikävä tilanne jos meillä suomessa menee parisataatuhatta ääntä hukkaan

viime aikoina suomen aiemmin tiukkaan geenimanipulointilinjaan on tullut löysennyspaineita

jääviysasiat ovat aina hyvin hankalia

ne lakivaliokunnan jäsenet jotka edustivat hallituspuolueita ja vastustivat kiihkeästi muutosta kuittasivat merkittävän kriminaalipoliittisen linjan löystymisen lausumalla joka ei näytä johtavan mihinkään

minä pidän erittäin tärkeänä että kaikki julkiset päätökset ovat mahdollisimman pitkään kaiken kansan nähtävissä siellä internetissä

siitä täytyy käydä laajoja keskusteluja nimittäin monilla eläkeläisillä joilla on pienet tulot tällä hetkellä on jo suuria vaikeuksia ylläpitää vanhoja taloja jotka ovat energiasyöppöjä

siksi on hyvä että niistä käydään jatkuvasti keskustelua myös eduskunnassa jotta löydetään sitten oikea tie siinä missä ne rajat kulkevat aina yksittäistapauksissa

kuinka on mahdollista että vanhusten asemaan ei tule kohennuksia ja kuinka on mahdollista että edelleen säädöspohja puuttuu kokonaan